nuorten koulutuksen kannustamiseksi toimeentulolakia esitetään muutettavaksi niin että toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa työstä tai työvoimapoliittisista toimenpiteistä kieltäytymisen lisäksi myös koulutuksesta kieltäytymisen perusteella

vaikka me tiedämme kuinka hyvä reumasäätiön sairaala on ed

tiusanen toi esille sen miten vaativia leikkauksia siellä tehdään niin yksi näkökulma mitä itse ajattelen yleensä lasten hoidossa ja missä tahansa vaativissa leikkauksissa on se että meillä pitää olla myös tehohoitovalmius

lakien muutoksenhakua koskeviin säännöksiin esitetään oikaisuvaatimus ja valituslupamenettelyä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

asia lähetetään hallintovaliokunta

lähetekeskustelua varten esitelläänpäivystyksen kuudestoista sija puhemies hevosten taataan sillä että valtiovarainvaliokuntaa keskustelua edustaja valtiovarainvaliokuntaan

keskustelua ei syntynyt

asia lähetettiin lakivaliokuntaan

lakeihin esitetään lisäksi muita teknisiä ja selventäviä ehdotuksia

se tulee tässä nyt sitten kun nämä potilaat siirtyvät yliopistollisiin sairaanhoitopiireihin ja toiminta keskitetään sinne osaamiskeskuksiin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

edustaja honkonen poissa

tietenkin esittelemään tämän esityksen mutta erityisesti siksi että tässä on nyt esimerkki siitä että me puramme säännöksiä elikkä todellakin poistamme laista sellaisia asioita jotka ovat vaikeuttaneet lapissa teno veneiden toimintaa

mutta sitten täällä ed

edustaja ruoho todennäköisesti tulee tässä vaiheessa olemaan se viimeinen puheenvuoron pitäjä koska ennustan että ministeri tiilikainen saapuu kohta saliin ja heti käynnistetään sitten

tämä on yksi esimerkki siitä että ihan kaikkia direktiivisääntöjä emme nyt vie täällä suomessa eteenpäin jos niistä pystytään kerta välttiin pääsemään

toinen koski sitä että reumakirurgian keskittämistä tarkasteltaisiin uudelleen siinä asetuksessa ja sitten toinen oli tämä että tulisi asetus tai laki siihen yleensä lainsäädäntö että reumapotilas voisi vapaasti valita hoitopaikan ja yksityiseltä puolelta

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

edustaja heikkinen tulee esittelemään asiakirjan

olkaa hyvä

te tiedätte että se ei ole mahdollista mutta tätä keskittämistä ja asetuksen tarkastelua sen suhteen lähti meillä väki miettimään ja nimenomaan ihan lääkärikoulutuksen omaavat johtajatason henkilöt arvioivat sitä

perusetuuksien sitominen indeksiin koskee lapsilisiä sairaus äitiys isyys ja vanhempainrahoja erityishoitorahoja ja vähimmäismääräisiä kuntoutusrahoja sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukia

me olemme siitä lähtien tehneet todella paljon työtä eri ryhmien kanssa että me olemme saaneet nämä potilaat eräällä lailla saattaen vaihdettua seuraavaan hoitopaikkaan

tämä minä olen peräänkuuluttanut että pienikin vinkki siitä että nyt sairaala menee konkurssiin olisi ollut meille kullan arvoinen eikä ainoastaan meidän tähden vaan niitten potilaitten tähden

siinä tämänhetkisessä luonnoksessa on juuri sillä tavalla että erikoissairaanhoitoalueella erikoissairaanhoidossa se erityisvastuualue eli niin sanottu erva alue olisi se valinnanvapausalue

tässä vaiheessa on kuitenkin katsottu että on kuntien taloudellisen tilanteen hallitsemiseksi ja hillitsemiseksi hyväksi että oikeus olisi kuitenkin erva alueella ensiksi mutta tavoitteena koko suomi

aivan niin kuin täällä tuotiin esiin nyt pirkanmaan erva alue ja sen osana päijät hämeen keskussairaala rekrytoi hyvin paljon näitä osaajia ja me tiedämme jo nyt että pirkanmaalla on hyvin paljon osaamista ja tänäkin päivänä voivat eri sairaanhoitopiirit tehdä maksusitoumuksia toiseen sairaanhoitopiiriin ja se ei missään vaiheessa ole poistumassa

keskustelu pöydällepanosta päättyi

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto

se jatkuu huolimatta siitä että vaikka se henkilö ei ole sinervo alueen viiden eri alueen ne sairaanhoitopiirit eivät ole samalla erva alueella

lipponen kysyi keskittämisestä

asia jää siis pöydälle

keskustelu pöydällepanosta päättyi

esimerkiksi näistä kuntaliitoskunnista on tullut sellaisia esimerkkejä että joitain asioita hieman keskitetään myöskin esimerkiksi terveyskeskuspalveluissa laboratoriopalveluissa röntgenpalveluissa mutta lähtökohta on se että lähipalvelut ovat lähellä

varmasti tekin arvoisat edustajat ja kollegat jos pitäisi valita hieman pitempi matka ja laadukas hoito tai lähellä mutta ei laadukas kyllä te sen pitemmän matkan valitsette

keskustelu pöydällepanosta päättyi

asia

haluan tuoda esille sen että ei tämä mikään helppo kysymys ollut eikä ollut helppo vastata koska tässä todella samanaikaisesti siinä tämä poikkeaa hieman muista välikysymyksistä sillä lailla että samanaikaisesti

keskustelu pöydällepanosta päättyi

kaikeksi lopuksi heinolan henki elää ikuisesti sen me tiedämme

se elää niissä potilaissa jotka ovat saaneet upeaa hoitoa se elää niissä osaajissa jotka ovat tällä hetkellä nyt muissa tehtävissä mutta auttavat näitä potilaita

arvoisa herra puhemies

ihan lyhyesti tähän edustaja lohen tuomaan ongelmaan mihin hän viittasi mutta mistä hän oli löytänytkin tuolta hallituksen esityksestä sitten vähän ratkaisua

keskustelu pöydällepanosta päättyi

ministeriö jatkaa vuoropuhelua liikenteen turvallisuusviraston ja alueen toimijoiden kanssa mahdollisten jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi ja aivan kuten edustaja rundgrenkin toi täällä ehdotuksia niin otetaan siellä samalla niitä

asia

liikenteen turvallisuusvirastossa on siis vireillä hanke niin kuin edustaja lohi totesi jonka tavoitteena on lähivuosina uudistaa kotimaanliikenteen liikennealueet

edustaja jalonen tässä ei voi keskustella muuta kuin pöydällepanosta

annan myöntymisen sille että tämä asia käsitellään samassa ajankohdassa kuin edustaja viitanen on muutkin kohdat esittänyt

keskustelu pöydällepanosta päättyi

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

asia

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

asia

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustelua edustaja

asia

arvoisa rouva puhemies

neljän miljoonan euron vaikutuksesta yleisradion tuloihin vuonna kaksituhattakuusitoista

kaija rantala

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintä

oliko tässä

siinähän että meillä on tämä pidä kiinni hoitojärjestelmä on tarkoitus että me hiljalleen saamme siirtymään sinne muuallekin eli julkiselle sektorille sitä mutta koska se ei ihan käden käänteessä näy ja käy niin siitä syystä on hyvä että saadaan rahoitusta lisää

se vaan ei ole kovin helppo laki niin kuin esimerkiksi jaoston puheenjohtaja erityisen osaava muun muassa näistä psykiatrisista asioista tietää hyvin

toimiva terveyskeskus ohjelma on täytäntöönpanovaiheessa ja me nimenomaan kehitämme näitä pitkäaikaissairaitten hoitoketjuja ja sitten myöskin pyrimme työnjaolla edistämään sitä että palvelut pelaisivat

lääkäripula on valitettava mutta valitettavasti pakolla ei ketään terveyskeskuksiin saada vaan se pitää porkkanalla mielestäni tehdä

veteraanien kuntoutusmäärärahojen lisääminen myöskin on semmoinen hyvä juttu jolla saadaan näitä kuntouttavia palveluja eli tämä kotihoitomalli mitä nyt lanseerataan eteenpäin

myönnän tässä vaiheessa ainoastaan neljä vastauspuheenvuoroa niille jotka tässä kerkesivät jo pyytämään eli edustajille jarva kärnä häkkänen ja kulmuni

oikeuslääketieteen tilanteeseen myöskin kiinnititte huomiota

väätäinen kiinnitti huomiota

potilastietojärjestelmä